se on sirpaleista se on hajanaista ja ykköskysymys on se kenen ehdoilla sitä perhepolitiikkaa tehdään

tämä lause on vielä jäänyt hieman pienemmälle huomiolle mutta kun jonkin verran itsekin olen opiskellut sitä että näissä papereissa pitää puolikas pilkkukin lukea ja yrittää ymmärtää mitä se tarkoittaa niin pysytään nyt tässä tekstissä

hallitus on käsitellyt terveydenhuollon maksujen korotukset ja se paperi joka minun pöydältäni on mennyt eteenpäin ei sisällä maksukattojen nostoja

keskusta on valmis siivoamaan sen minkä hallitus sotkee

korjaamme sen mitä on rikottu

joustavuutta pitää kannattaa ja valinnanvapautta pitää edistää jotta perhe voisi itse päättää tilanteessa jossa niitä mahdollisuuksia yhteiskunta on tarjoamassa mikä sille perheelle on parasta

sen minä ymmärrän ettei pääministeri kiireiltään ehdi seuraamaan ihan kaikkea mitä eduskunnassa tapahtuu mutta on se kyllä mielenkiintoista että tilanteessa jossa meillä on pääministerin ilmoitus käsittelyssä ykskaks ollaankin tilanteessa jossa keskustan verolinja on se keskustelun ydin

jäin odottamaan kohtaa kaikilla on oikeus liikuntaan koska jotta näin olisi sen eteen pitää tehdä töitä

käsittelyssämme on siis yksimielinen mietintö siitä että ammattikorkeakouluopiskelijoitten niin sanotun yths mallin mukaista kokeilua jatketaan saimaan ammattikorkeakoulussa ja seinäjoen ammattikorkeakoulussa

siitä jo puheenvuoroni aluksi sanoin

olette myös monien kymmenientuhansien ja satojentuhansien suomalaisten odotusten kohteena

jos tämä hallitus sisältöjen osalta johonkin vaikuttaa edustaja juvonen te kysyitte tätä niin tavoitteena on omaishoitajien aseman parantaminen varmistamalla vapaapäivät huolehtimalla intervallihoidosta etsimällä

teillä on näköjään parempaa tietoa ministeriön omista laskelmista ja esittää että että miten niiden tuotannon siitä millä tavoilla nuo ministeriön omat laskelmat ovat syntyneet

kiitos tästä huomiosta

teidät on nähty isoissa kisoissa puolassa suomen lippu kädessä kiitos siitä mutta se että miltä näyttää niin tämä myös näyttää joltakin että esimerkiksi omassa puheenvuorossanne painopiste oli kulttuurissa

arvoisa puhemies

sen verran historiatietoa että taitaa olla kolmas hallitusohjelma johon on kirjattu aiemmin päivähoitolainsäädännön kokonaisuudistus mutta nyt kun tämä kieli ja termi on näiltä osin muuttunut niin on kysymys varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksesta jota toden totta odotamme eduskunnan käsittelyyn vielä tällä vaalikaudella

itse tukeudun siihen tietoon joka on varman päälle valtiovarainministeriön dokumentaation kautta joka on nähtävissä teidän luettavissanne hallitusohjelmasta

suurin muunneltu totuus minkä olen sosiaali ja terveysministeriön budjetin osalta viimeisen viikon aikana lukenut julkisuudesta on se että tämä hallitus ei panostaisi omaishoitoon

en näe mitään syytä miksi tätä lainsäädäntöä ei voitaisi laatia niin että ei tarvitsisi kokeilla vaan tämän käytännön niin sanotun yths mallin vieminen kaikille suomen ammattikorkeakouluopiskelijoille olisi mahdollista

on harvoja asioita josta eduskunnassa on niin laaja yhteisymmärrys kuin siitä että meillä on yhteinen tahto vähentää tupakointia ja vähentää niitä haittavaikutuksia joita tupakoinnista seuraa

miten aiotte viedä tätä asiaa eteenpäin

toisekseen te vielä kerran jaatte liikuntamäärärahat eri järjestöille ja seuroille

kyllä tämän keskustelun helmien helmi on se mitä hallitus oikeasti aikoo tehdä osana rakennepakettiaan näitten koulutusrahojen opetusministeriön alaisten rahojen osalta

onko teillä tarkoitus edeltäjänne toimia kehittäen tehdä rahoituspäätös läpinäkyvämmin kuin se viime syksynä viime talvena tapahtui

mutta vain yksi puuttuu ja sen mukana voi sanoa kaikki muukin

oli mielenkiintoista kuunnella äsken valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja kiljusen puheenvuoroa jossa hän totesi jokseenkin suora lainaus on jo aika saada ammattikorkeakouluopiskelijat samaan asemaan yliopistojen opiskelijoiden kanssa mikä liittyy tähän terveydenhuoltoon

arvoisa rouva puhemies

se on ihan selvää että me ihmiset olemme sen verran kekseliäitä ja meitä nuoremmat sukupolvet jotka tällä hetkellä täällä salissa olemme ovat vielä kekseliäämpiä mielikuvitusta riittää ja varmasti näitä porsaanreikiä jos nyt tällä tavalla haluaa tämän lain kohdalla sanoa varmasti löytyy

otan mielelläni neuvoja vastaan mitä varsinkin oppositio tarkoittaa vaikuttavuusarvioinneilla tilanteessa jossa teillä näyttää olevan erinomaiset tiedot siitä mitä hallituksen esityksistä seuraa

puuttuu rahaa

meillä on työmarkkinatuki jossa on tarveharkinta jossa on tulorajat ja tulorajat ovat niin kuin täällä edustaja vehviläinen puheenvuorossaan puhui sillä tasolla että tässä kaupungissa missä eduskunta on linja autonkuljettajan palkka ylittää sen tulorajan mistä seuraa se että meillä on esimerkiksi avioeroja tehty vain sen vuoksi että meillä on sosiaaliturva työttömyysturva jossa on tarveharkinta mistä seuraa se että kannattaa asua kahdessa eri osoitteessa sen takia että myös puoliso sen työttömän päivärahan työmarkkinatuen saa

käsittelyssämme on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

toisekseen viime viikolla eräs uutisista oli se että sosiaali ja terveysministeri risikko omassa kotimaakunnassaan jos nyt maakunnan oikein muistan totesi että on aika saada tämä kokeilu vakinaistettua ja levitettyä ympäri maan

kun vastaus on että emme nosta niin tärkeää on se että meillä on useita yksittäisiä saman suuntaisia toimia joilla pyrimme ennaltaehkäisemään tupakointia ja pyrimme katkaisemaan sitä pitkään jatkunutta tupakointia

arvoisa herra puhemies

jos haluaisi olla ilkeä voisi sanoa että puheet ja teot eivät kohtaa mutta en nyt halua olla ilkeä muuta kuin ihmetellä sitä että näinhän tämä homma toimii

takana on vuosien valmistelutyö jossa on nykyaikaistettu sosiaalihuollon yleislakia tavalla joka on ollut hyvää työtä aivan loppumetrejä lukuun ottamatta

saman puolueen ihmiset puhuvat normien karsimisesta ja menojen leikkaamisesta toisaalla puhutaan sitten siitä millä tavalla palveluja sinänsä tässäkin erittäin hyvää asiaa tulisi ja olisi välttämätöntä viedä eteenpäin

viime vaalikaudella säädettiin laki jolla ravintolatupakointi kiellettiin

varhaiskasvatuksen suunnittelu ohjaus ja valvontatehtävät jakautuvat näin kahteen ministeriöön koska lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ehdotetaan edelleen jätettäviksi sosiaali ja terveysministeriön ohjaukseen niin kuin hallitusneuvotteluissa on sovittu

nyt meillä on yhden talven yli joka nyt oli tosin melko leuto talvi oleva kokemus

ne loppumetrien ongelmat ovat tulleet siitä samasta asiasta samasta kysymyksestä ongelmasta kuin niin monessa muussakin kohdassa

se on selkeästi vähentänyt tupakoinnin määrää tässä maassa

mekkala oli valtava

lakiehdotus päivähoitolain muuttamisesta velvoittaa stmn ja okmn yhteistyöhön niin päivähoidon kuin koti ja yksityisen hoidon lainsäädäntöä valmisteltaessa

sanoin puheenvuorossani että voi kunpa tämä summa joka nyt käytetään olisi käytetty kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työttömien toimeentulon turvaamiseen tai edes edistämiseen niin maailma näyttäisi vähän toisenlaiselta

valiokunta pitää yhteistyön toteutumista välttämättömänä koska muutokset pienten lasten hoitojärjestelmän yhdellä osa alueella voivat aiheuttaa merkittäviäkin palvelutarpeen muutoksia toisella osa alueella

se on asia johon valiokunta kiinnittää huomiota eli nämä rangaistussäännökset tulee ensiksikin saattaa rikoslakiin ja toisekseen tällainen moniportaisuus ja sanktioitten lievyys sinänsä se että niitä ei tässä vaiheessa juurikaan ole on tämän esityksen heikko kohta ja sen takia me olemme kiinnittäneet tähän rangaistuslainsäädäntöön ja sen aikaansaamiseen mahdollisimman pikaisesti huomiota yleiskeskustelu on nyt päätä siirrytään joko

näkökulma siitä että ihminen on olemassa asiakas on se joka palveluja tarvitsee nostetaan tässä laissa aivan kärkeen

jotta laki voi tulla edes siinä muodossaan voimaan kuin taloudelliset ja muut resurssit antavat mahdollisuuden tämä laki tulee vaatimaan kulttuurimuutosta

lakiehdotuksissa esitetyt muutokset on valmisteltu siitä lähtökohdasta että kyse on välivaiheen ratkaisusta ennen kuin varhaiskasvatuslain valmistelun yhteydessä myös päivähoidon hallinto ja kehittämistehtävät järjestetään pysyvämmin

eduskunta hyväksyy lakiin sisälly mitä

ryhmän käsittelyyn

etelä

lain keskeistä ydintä on se että sosiaalihuollon palveluja voi itse kukin meistä tarvita jossakin vaiheessa omaa elämänkaarta

sosiaali ja terveysministeriön alaiset virastot terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl sekä sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira jatkavat toistaiseksi nykyisiä tehtäviään

se palvelujen tarve syntyy useimmiten siellä omassa elinympäristössä omassa asuinympäristössä

arvoisa herra puhemies

thl on tähän saakka vastannut varhaiskasvatuksen sisällön ja laadun kehittämisen koordinaatiosta muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnasta ja jalkauttamisen kuntatuesta sekä erinäisistä muista kansallisista ja kansainvälisistä tehtävistä

palvelujen saavutettavuuden tulisi olla sellainen että on sitten millä kohdalla elämänkaarta tahansa niin tämä palvelujen saatavuus omassa asuinympäristössä elinympäristössä mahdollistuu

kysymys on kansaneläkelaitoksen rahoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä jossa lainsäädäntöä tämän rahoituksen osalta selkeytetään ja yksinkertaistetaan ja niin kuin tänä päivänä hyvin muodikasta trendikästäkin on puhua läpinäkyvyyden lisäämisestä tämän lainsäädännön osalta tulee näin tapahtumaan

tässä yhteydessä on pohdittava myös yleislain ja erillislainsäädännön suhdetta

jatkossa meillä on kansaneläkerahasto sairausvakuutusrahasto ja valiokunnan muutosesityksen jälkeen sosiaaliturvan yleisrahasto

mehän olemme vuosien ja tässä tapauksessa vuosikymmenten saatossa vähän ajautuneetkin siihen tilanteeseen että erillislainsäädännön kautta on paikattu tai parannettu kehitetty mitä verbiä missäkin tilanteessa voikaan käyttää niitä palveluja ja asioita joita sosiaalihuollossa tarvitaan palvelutarpeiden täyttämiseen

tämä ei tule muuttamaan rahoituksen perusteita vastuujakoja nykyisestään

herra puhemies

toimivaltuuksien säilyminen ennallaan on valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltua koska olennaista on turvata valvonnan jatkuvuus jottei syntyisi riskiä toiminnan laadullisesta heikkenemisestä

mehän olemme tällä hetkellä tilanteessa jossa ammattikorkeakouluopiskelijat ovat erilaisessa asemassa tämän terveydenhuollon osalta riippuen siitä mikä on kyseisen oppilaitoksen sijainti ja kunnan kaupungin perusterveydenhuollon tilanne

tässä sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksessa on pyritty siihen että yleislaki olisi se määräävämpi laki ja esimerkiksi lastensuojelun osalta palveluja kohdennettaisiin ennalta ehkäisevästi niin ettei erityislainsäädännön piiriin edes jouduttaisi tai ajauduttaisi

asiantuntijakuulemisessa ovat monet tahot esittäneet vakavan huolen päivähoidon ohjausjärjestelmän monimutkaistumisesta sekä kehittämistyön heikentymisestä

siksihän tämä kokeilu on käynnistetty että olisiko tämän niin sanotun yths mallin ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimintatavan joka yliopistoissa toimii kautta löydettävissä ensinnäkin osaamisen tason nostoa ja toisekseen on olennainen asia varmistaa se että eri paikkakunnilla opiskelevien opiskelijoiden tilanne olisi yhdenvertainen riippumatta siis siitä mikä tuo opiskelupaikka on ja mikä on tuon opiskelupaikkakunnan perusterveydenhuollon ja myös erikoissairaanhoidon tilanne

valiokunta korostaa että nyt esitettävä malli koskee lyhytaikaista välivaihetta ja eri viranomaisten tehtäviä tullaan arvioimaan varhaiskasvatuslain valmistelussa osana uudistuksen kokonaisuutta

näin oppositiopuolueen edustajana ei tarvitse olla hirveästi huolissaan ministerin omasta tulevaisuudesta tai hallituksen tulevaisuudesta mutta mitä nyt tällä hetkellä odotetaan mitä odottavat kuntakentällä ihmiset ne joista tänäänkin joku saattaa sattua vaikka netistä katsomaan tätä lähetystä ja me jotka täällä keskustelemme ja puhumme mitä me odotamme me odotamme päätöksiä

arvoisa herra puhemies

tiusasen puheenvuorosta

tämä perusperiaate on hyvä että jos missä niin tässä kohdassa tullaan tarvitsemaan myös niin toimintatapojen kuin toimintakulttuurinkin muutosta

politiikka on työtä jossa harvoin asiat tapahtuvat tänään tässä ja nyt varsinkaan puolueitten osalta

ensi vuoden budjetin räikeimmät epäkohdat ovat lapsilisien leikkaus ja kotihoidon tuen leikkaus

arvoisa herra puhemies

eli tämä vuosittain vaihtunut summa on ollut satojen miljoonien eurojen luokkaa viime vuosina ja tästä jatkossa päästään eroon

ne kumpuavat aatteesta ja ne kumpuavat asioista jotka ovat puolueelle läheisiä

eduskunnassa näkemyseroista huolimatta edustajilla on tahto tehdä parempaa ja hoitaa ja päättää asioista niin että tulevaisuus olisi nykytilaa parempi

meillä on olemassa ratkaisu ongelmaan ongelmaan joka on palvelujen eriarvoisuus eri puolilla suomea

valiokunta toteaa että hallinnon järjestely esitetyllä tavalla jättää päivähoidon kehittämistyön rakenteet hyvin ohuiksi

se onko sitten vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien välillä joku ero niin voi olla

arvoisa herra puhemies

kokonaan oma puheenaiheensa on sitten se että kataisen hallitusohjelmassa ei lue yhtä lausetta joka on hallitusohjelmassa ollut monta kertaa

teillä on julkisuudessa ollut useita kannanottoja mutta vähemmän niistä on ollut teidän vastuualueeltanne

niitten arvojen pohjalta asetetut tavoitteet ovat niitä jotka auttavat jaksamaan tätä työtä niinäkin päivinä kun aurinko ei paista ja tiessä on mutkia ja vähän on liukastakin

no se on hyvä että ministerinkin mielipiteet jalostuvat mutta jos vertaa ja ajattelee tätä keskustelua jota täällä on kahden päivän aikana tullut niin viimeistään nyt alkaa olla se tilanne että meillä on muuten oikeus ja suomalaisilla on oikeus tietää mitä hallitus tässä on ihan oikeasti tekemässä

hallituksen esityksen mukaan sosiaalialan osaamiskeskusten lakisääteisiin tehtäviin ei siirron jälkeen enää kuuluisi päivähoidon kehittäminen koska päivähoito ei enää ole sosiaalialaa ja osaamiskeskusten lakisääteiset tehtävät rajautuvat sosiaalialan kehittämistoimintaan

tulee uusi valtion lisärahoitusosuuden nimellä oleva raha joka toimii jatkossa joustoeränä ja joka on nykyisen takuusuorituksen kaltainen

tämä sosiaalihuoltolaki tähtää siihen että ihmisillä olisi turvallisempi ja parempi elämä ja arki siinä omassa elämäntilanteessa